arvoisa puhemies

esitän aivan samoin kuin ed

arvoisa puhemies

kannatan ed

kannatan ed

herra puhemies

kannatan ed

ehdotan että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa mikä tarkoittaa sitä että nämä vähimmäisetuudet korotetaan kansaneläkkeen tasolle niille maksetaan lapsikorotus olisi jotain keksii ryhtyä sinne tänne skannataan keskustelun kuluessa ja ne sidotaan indeksiin

kannatan ed

kannatan ed

arvoisa puhemies

räsäsen ehdotusta

on tehty mietinnöstä poikkeava esitys on siis äänestettävää mietintöön ja edustaja taiveaho heikki virtanen kannatan ed

bertolt brecht sanoi aikanaan että puhe puista on rikos koska siinä vaietaan niin monista vääryyksistä

tästä on siis äänestettävät mietintö linjaa edusti tiusanen ei pyydä arvoisa puhemies

tätä mukaellen tästä hallituksen esityksestä voisi sanoa että tältä asialtaan hyvä esitys ei ole hyvä koska siinä vaietaan niin monista vääryyksistä

kannatan ed

ja yhdeksän kahdeksan viisikymmentäkahdeksan poissa neljäkymmentäkolme kannatan ed

tässä esityksessä jossa korotetaan lapsilisiä vain kolmen lapsen ja sitä suuremmille perheille ei koroteta kaikkien lapsiperheitten lapsilisiä

laatu on sinänsä hyvä asia mutta laatua ei synny kunnissa ellei kunnilla ole voimavaroja laadun toteuttamiseen

koko ajan laajenevat toimeentulo ongelmat perheissä koskettavat myös yksi ja kaksilapsisia perheitä

tarkastusvaliokunta kiinnitti tässä huomiota viime talvena siihen että tämä informaatio ohjaus jota nämä laatusuosituksetkin ovat ei ole riittävä tapa saada kuntia toteuttamaan sitä esimerkiksi vanhusten osalta mitä perustuslakikin edellyttää

arvoisa puhemies

tarkastusvaliokuntahan otti jo muistaakseni viime syksynä kantaa tuottavuusohjelmaan ja totesi että kyseessä on väenvähentämisohjelma ei mikään tuottavuuden parantamisohjelma

eivät taloudelliset ongelmat joihin lapsilisä on tarkoitettu helpotukseksi jakaannu sen mukaan suoraan kuinka monta lasta perheessä on

kannatan ed

aikooko ministeriö toimia siten että informaatio ohjauksesta siirryttäisiin normi tai resurssiohjaukseen

ensimmäisen kerran valtionhallinnossa kiinteä määräraha oli ylitetty

milloin te aiotte turvata kuntien valtionosuudet sille tasolle erityisesti terveydenhuollon ja erityisesti vanhustenhuollon osalta että ne oikeasti riittävät

kannatan ed

suomen valtiolla joka on nyt hallituspuolueitten toimesta antamassa laajoja verohelpotuksia erityisesti suurituloisille on kyllä edellytykset hoitaa kaikkien suomalaisten lapsiperheiden lapsilisät kohtuulliselle tasolle

kannatan ed

kukaan ei tarkkaillut määrärahojen käyttöä

millä tavalla hallitus aikoo huolehtia siitä että nämä tuottavuusohjelman synnyttämät virkamiesten työntekijöitten leikkaukset eivät johda siihen että niitten palvelujen laatu joita näitten virkamiesten ja työntekijöitten pitäisi tuottaa heikkenee merkittävästi

arvoisa puhemies

aivan samalla tavalla tässä esityksessä ei puututa yksinhuoltajakorotukseen

tarkastusvaliokunta kysyi tätä mutta en ole havainnut että hallitus olisi erityisesti tähän kysymykseen tuntenut kiinnostusta vastata

yksinhuoltajat ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa

kaikkein suurin vääryys joka itse asiassa suomalaisessa etuuspolitiikassa tällä hetkellä vallitsee on se että lapsilisät eivät ole toimeentulotukea määrättäessä ensisijaista tuloa

ja vastauspalvelusten rehu ja otetaan arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sinänsä se mitä edustaja skinnari tuossa sanoi pitää kyllä tavallaan paikkansa mutta kannattaa nyt muistaa mikä tässä on ikään kuin tämä hierarkia

päässään tuli kolme ja entä kun seitsemän eija topo su kolmekymmentäyhdeksän eduskunta on hyväksynyt mietinnön arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä että tässäkin tapauksessa tämän lakiesityksen myötä korottuvien lapsilisien korotus leikkaantuu niiltä kolmilapsisilta ja sitä isommilta perheiltä jotka ovat kaikkein vaikeimmassa taloudellisessa asemassa eli saavat toimeentulotukea

siis valtuutetut joitten kertomusta tässä käsitellään ovat se kansanvaltainen apparaatti jonka pitäisi vahtia sitä kansaneläkelaitosta itseään

jyrki yrttiahon ehdotusta

räsäsen ehdotusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ei ole ehkä ihan välttämättä tarkoituksenmukaista että sitten vielä valiokunta ryhtyy erikseen neuvomaan valtuutettuja siinä mihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota

rouva puhemies

se on tietenkin ensinnäkin katastrofi niille lapsille ja nuorille potilaille jotka menettävät parhaan mahdollisen hoitonsa mutta on se katastrofi myöskin suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle

kyllä sekin varmaan voidaan tehdä ja on tässä aiempina vuosina jossain määrin tehtykin mutta kun tässä nyt oli tämmöistä jonkinasteista paranemista havaittavissa niin ajattelimme että jos nyt pitäydyttäisiin tämmöisessä helläluontoisessa ilmauksessa

hyväksyy to my card pykälä edustaja erkki virtanen poimi jos esitän että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon

suomalaisilla köyhillä lapsiperheillä ei ole aikaa odottaa näköjään erimielisen sata komitean joskus syntyvää yksimielisyyttä tämän asian korjaamiseksi

sitähän tapahtuu jos maanantaina tulee konkurssi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kannatan

hallitusneuvos koskinen jakoi kymmeniä vuosia tänne joka vuosi aina tähän aikaan paperin jossa kerrotaan mitä valtionosuuksille oikeasti on tapahtunut

eduskunta hyväksyi yhdeksän iva yksitoista kolmetoista viisitoista viva seitsemäntoista kaksikymmentäneljä jyrki yrttiahon esitystä

siinä yhteydessä olisi kenties ollut aikaa hieman enemmän kuin pelkästään keskittämisasetuksen myötä kiinnittää huomiota siihen miten reuman asema turvataan koska me kaikki olemme tienneet sen tilanteen

ehdotan että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa mikä tarkoittaa että perusturvan riittävyyttä tarkastellaan joka toinen vuosi joka neljännen vuoden sijasta ja jos se todetaan riittämättömäksi niin sitä myös korotetaan

pääministeri kunnissa kuunnellaan teidän puhettanne näistä suurista rahoista jotka nyt pelastavat kunnat kyllä epäilen hieman ihmetellen

vertailin näitä lukuja tämänvuotisiin lukuihin

olen hämmentyneenä sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä seurannut tätä arvotonta näytelmää jota tämän lain yhteydessä on käyty

mitä te nyt aiotte ministeri risikko tehdä toivon mukaan yhdessä ministeri hyssälän kanssa siinä että myöskin jatkossa turvataan reuman mahdollisuudet toimia keskeisenä osaavana suomalaisena reumaosaamiskeskuksena jossa saadaan parasta suomalaista reumahoitoa eikä se hoito jää kokonaan tyhjän päälle

siellä kylläkin ikään kuin se kokonaissumma on koko ajan kasvanut mutta kunnat ovat joutuneet kärsimään erilaisista syistä

jo viimein kahdestoista pykälä edustaja erkki virtanen supon mies ei esitän että voimaantulosäännös saa sen muodon joka on vastalauseessa

ministeri hyssälä sata komitea on todellakin käsitellyt tätä toimeentulotukiasiaa omassa väliraportissaan

ainoa ero on se että keskusta teki tämän silloin hyvinäkin aikoina

koska me voimme ensinnäkin odottaa niitä päätöksiä ja milloin hallitus aikoo poistaa toimeentulotukeen liittyvän suurimman epäkohdan niin että kaikkein köyhimmät lapsiperheet ne jotka saavat toimeentulotukea eivät menetä toimeentulotukeaan jos esimerkiksi heidän lapsilisiään korotetaan tai he saavat joitakin muita etuuksia

tulemme ehdottamaan että lapsilisän reaaliarvon turvaamiseksi ne sidotaan kansaneläkeindeksiin ja että lasten asemaa parannetaan niin toimeentulon kuin palveluidenkin osalta

kannatan

arvoisa puhemies

ministerit risikko ja rehula miksi sosiaali ja terveysvaliokunta ei voi jatkaa tätä käsittelyä tältä pohjalta

kuka sitä siellä hallituksessa nyt jurraa oikein valtiovarainministeri vai pääministeri

silloinhan eduskunta päättää siitä mistä sen kuuluu päättää eikä suomalainen panimo tai juomateollisuus

suomalaiset eläkkeensaajat tulevaisuuden eläkkeensaajat ovat siinä mielessä paremmassa asemassa kuin useammat eurooppalaiset kumppaninsa että olemme varautuneet keräämällä eläkerahastoja

tämä nyt syntynee sote ratkaisun toimeenpanon edistämiseksi mutta henkilökohtaiselta tasolta tuli mieleeni voisiko valtiovarainvaliokunta harkita nyt kun prosessin yhteydessä on syntynyt sekä sote orpoja että ehkä sote invalidejakin että sote veteraanien kuntoutukseen lohkaistaisiin tästä pieni pala

mitä suuremmat ne rahastot ovat tulevaisuudessa sitä vähemmän joudutaan keräämään työssä olevilta

siinä on toisaalta tuottovaatimusten ja toisaalta sitten sen riskin valinta ja se on ongelma

edustaja juvosen sinänsä ihan ansiokkaaseen puheenvuoroon on todettava vaan että kun eduskunta tässä jatkoi neljä vuotta aiemmin antamaansa määräaikaa toisella neljällä vuodella tälle kanta hankkeelle niin siinä yhteydessä kyllä saimme viime kaudella kaikki tarvittavat tiedot ja ne tiedot eivät todellakaan ole kovin riemastuttavia

uskotteko te aivan tosissanne että sillä mikä terveydenhoitolakiesitykseen on kirjoitettu että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto konsultoivat toisiaan ratkaistaan se perusongelma joka kunnissa on ja joka on voimavarojen puute

arvoisa puhemies